tämä arvio ruuan arvonlisäveron menemisestä hintoihin perustuu hallituksen omaan arvioon siitä kuinka paljon taikka kuinka vähän yksittäinen ihminen siitä tulee hyötymään

onko se kannustava elementti että te saatte verovähennyksen tässä kohtaa eikä niin että pienituloisimmille kohdennetaan se niille joille tämä hallitus ei nyt tarjoa yhtään mitään

me emme hoida asioita markkinavoimiin sokeasti uskoen taikka luottaen siihen että rahaa syydettäessä kaikki hyvä toteutuu kun vain näin toivomme

hänen on varmasti syytä tutustua meidän linjoihimme jotka perustuvat aitoon todennettuun tietoon ja linjaukseen siitä miten me kehitämme myös maaseutua

tiusaselle täytyy todeta että olette oikeassa tämän hallituksen esityksen suhteen joka täällä on ollut käsittelyssä ja sen suhteen että tämä on juuri se keino jolla sitä parannusta olisi tullut tuoda ehkä vielä jopa enemmän ja prosentteja muuttaen vielä rohkeammin

esityshän juontaa juurensa siitä että budjettikäsittelyssä on todettu että vaikka hallitus lupaa kompensoida kunnille veromenetystulot niin ne eivät kohdennu kuntakohtaisesti tarkoituksenmukaisesti minkä jälkeen tarvittiin tämä täsmentävä esitys

monesti kun täällä on puhuttu siitä että joku saa mustan valkoiseksi taikka valkoisen mustaksi niin tänään jo toistamiseen kokoomuksen edustaja väittää että suuri on pientä ja pieni on suurta kun puhutaan veronalennuksista

pyydän oikeasti että kokoomuksen edustajat alkavat opiskella matematiikkaa alusta asti ja perehtyvät siihen mitä se oikeasti tarkoittaa ja pitää sisällään eikä pelkästään kuulopuheiden varassa täällä vannota jonkun oikean opin nimeen mikä vielä sattuu olemaan täysin väärää oppia

arvoisa puhemies

asko seljavaara ei vieläkään tunnu oikein oivaltavan mistä on kysymys

täällä on sanottu ääneen että meillä kaikkein pienituloisimmat eivät hyödy hallituksen veroesityksistä lainkaan minkä jälkeen on turha puhua että tämä on pienituloisiin painottuva

he eivät saa prosenttiyksikön kymmenystäkään sinne

arvoisa puhemies

katajan puheita siitä että tämä esitys pidentää työuria sinänsä

mutta miten konkreettisesti tällä esityksellä vaikutetaan siihen kun ihminen uupuu tänä päivänä jo työelämässä mikä on suurin työelämämme ongelma juuri se että ei kestetä edes siihen normaaliin eläkeikään asti

sitä työelämäähän tulee kehittää jotta saadaan sitä työuraa pidennettyä eikä ole niin että tämä esitys itsessään on autuaaksi tekevä ja sinänsä tulee pidentämään työuria kuten ed

sen takia minun mielestäni on käsittämätöntä puhua tästä irrallaan että tämä pelastaa sen että työurat automaattisesti pidentyvät ilman että puututaan millään lailla itse työelämän sisältöön

työelämän sisältöön on puututtava ja myös niitä nuorempia jotka eläköityvät vielä varhaisemmin kuin normaalissa eläkeiässä täytyy saada nimenomaan olemaan mukana maksamaan veroja olemaan osallisia yhteiskunnassa

siitä isosta kysymyksestä mielestäni pitää puhua eikä niin että väitetään että tällä esityksellä pelastetaan ja pidennetään työuria ja sitä kautta se tosissaan muka tekee autuaaksi

nämä elvialvi asiat ovat aina hankalia ja silloin kun puhutaan ey tuomioistuimesta ja muistellaan näitä hetkiä vuosia taaksepäin niin tiedetään paljon siitä mitä oltaisiin lainsäädännössä kenties voitu jo aiemmin tehdä

tällä mahdollistetaan se massamenettely ja se on hyvä koska me tiedämme että näitä on kuitenkin tuhansia tapauksia jotka täytyy nyt saada hoidettua jotta tietty oikeudenmukaisuus toteutuu

valiokunnan kuulemisessa on kuitenkin esitetty myös väitteitä siitä että tässä kohtaa tulisivat erilaiseen asemaan ihmiset jotka olisivat mahdollisesti oikeutettuja näihin palautuksiin

sitä varten jotta ei lähdetä pelkkien väitteitten perään tai miettimään onko se oikein vai väärin että tämä menee kansallisten muutoksenhakusäännösten mukaisia määräaikoja noudattaen tämä säännös keitä tämä koskee oikein vai väärin

jos me lähdemme yhdessä laissa poikkeamaan siitä mikä on yleinen säännös niin täytyy miettiä aina mikä on se seuraus siitä mahdollisesti muihin vanhenemissäännöksiin

tätä varten me haluamme asian selvitettävän ennen kuin me alamme tehdä yhdessä asiassa poikkeusta koska kaikki tietävät että sen jälkeen alkaa tulla tilanteita että vain tämän kerran vain tämän kerran

arvoisa puhemies

asiantuntijat verojaostossa eivät osanneet kertoa mitä elvyttävää tällä esityksellä saadaan aikaan muuta kuin tietysti se että verotuloja menetetään

jos sanotaan että tilakokoja saadaan kasvatettua tai vuokrapelloista siirryttyä omistusviljelykseen mikä kuulemma on joidenkin mielestä parempaa tai sillä lailla että ihmiset sitoutuvat vastuullisemmin siihen pellon viljelyyn niin on todettu myös se että silloin kun tämän lakiesityksen tulo tähän saliin tiedettiin niin se lykkäsi peltojen luovutusta itsessään jolloinka sillä oli myös haitallista vaikutusta tässä kohtaa

arvoisa puhemies

pulliaiselle

kun puhutaan siitä että on hyvä että tänne on kirjattu että ympäristöveroilla tätä tullaan kompensoimaan että niitä tullaan kehittämään niitä tullaan saamaan tullaan saamaan veropohjaan tiiviyttä niin kysymys kuuluu mikä on teidän vihreiden vipuvarsi jotta te todellisesti saatte esityksiä tänne saliin hallitus tukee teitä siinä kohtaa koska varmasti luottamuspulaa on erinäisissä asioissa syntynyt teitäkin kohtaan mutta sitä kautta että saadaan ne joita nyt on luvattu eikä niin että teitä vedetään tässä kohtaa kölin alta

kirjaukset energiaverojen ympäristöverojen aikaansaamiseksi ovat olemassa mutta mikään takuu ei toimi että ne saadaan toimeen laitettua ja veroina kerättyä

ei varmaankaan mutta sillä on kuitenkin hirmu suuri osuus siinä kohtaa etenkin kun ministeri kiviniemi puhui täällä kuntatalouden voivan keskimäärin hyvin

olisin kysynyt sitä että kun täällä eri sektoriministerit ovat yksi toisensa jälkeen tuoneet esille ennalta ehkäisevien toimien tarvetta ja nyt kun kunnilla keskiveroisesti menee hyvin eikä välttämättä riitäkään varoja näihin ennalta ehkäiseviin toimiin niin miten te näette kuntaministerinä tulisiko panostaa ennen kaikkea kuntiin kuntalaisiin koska valtiontaloudella näyttää nyt menevän kohtalaisen hyvin ja tasapainottaa sitä elementtiä

mikä ihme tämän merkitys on

vielä viitaten äskeiseen kyselytuntiin kun puhuttiin rahoitusmarkkinoista haluaisin kysyä ministeriltä vielä kerran ensimmäisen kysymyksen johon vieläkään ette vastannut

kun on niitä asioita joita te olette esittäneet kyseenalaisin perustein että ne eivät ole kunnossa tänä päivänä jos tulevaisuudessakaan niin sitä varten kai selvityksiä tehdään että niihin tulee selvyys ja vasta sen jälkeen päätöksiä

olitteko tietoisia tämän vuoden alussa siitä järjestelystä joka tehtiin jos olitte oletteko olleet siunaamassa sitä vai ette

jos ei saa selvittää mitä te pelkäätte

kaunistolle kiitokset ensinnäkin siitä että hän oli äsken ainokainen hallituksen edustaja täällä kun miettii minkälainen esitys tässä on ja luulisi että rivit ovat tiuhassa ja suorassa täällä tätä puolustamassa

olennainen kysymyshän on silloin tarvitaanko näitä menetyksiä jotta saadaan niitä lisäverotuloja tai tulonmuodostusta kannattavuutta aikanaan lisää vai onko tämä vaan semmoinen sivujuonne mitä nyt viedään eteenpäin joillain niin kutsutuilla väärillä perusteilla kuten elvytyksen nimissä

hyötyjähän ei ole se joka tulee laittamaan sitä peltoa jatkossa kuntoon kunnostamaan vaan se joka myy

kysymys on myyntivoitosta ja siitä maksettavasta verosta

rauhala väitti täällä että lapsella tehdään lähinnä ihmiskokeita sen suhteen että katsotaan että jos perheessä ei ole miestä ja naista miten lapsen identifikaatio kehittyy

tässä tulee kyseeseen vaan se ikään kuin olisimme yhtäkkiä uuden ilmiön kanssa tekemisissä kaikki nämä väitteet jotka viittaavat siihen että autuaaksi tekevät vain sellaiset tilanteet joissa on mies ja nainen äiti ja isä kotona ne vain ovat hyviä tapauksia aina näissä perheissä ja näissä heterosuhteissa kaikki on hienosti ja hyvin

täytyy palata tämän päivän todellisuuteen

arvoisa puhemies

näinhän ei ole

meillä monella on lähtökohtaisesti aina jonkinlainen henkilökohtainen suhde käsiteltäviin asioihin mutta täytyy myös muistaa että vaikka omassa elämässä jokin ei ole läsnä jokin ei ole itselle ollut oma valinta se ei tarkoita että jokin toinen kuin oma valinta olisi jotenkin luonnotonta saati sitten kiellettävää

meillä on lainsäädäntö kehittynyt samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinnistä ja hedelmöityshoitojen mahdollistaminen myös yksinäisillekin naisille naispareille on edennyt jolloinka me olemme tässä olemassa olevassa tilanteessa

mutta riippumatta siitä onko näitä kahta hyväksytty voidaan sanoa että meillä on ollut perheitä joissa elää kaksi samaa sukupuolta olevaa aikuista ja heidän lapsiaan

nyt tulee kysymykseen se haluammeko me tehdä oikeudellisesti säädellyn pohjan näiden lasten oikeuksien ja turvan perustaksi vai emme

tämä sama koskee heteropareja

kun väitetään että yhteys biologisen vanhemman sukuun katkaistaan niin tarkoittaako tämä että täällä vastalauseen allekirjoittajat haluavat kieltää myös heteroparien sisäisen adoption koska näin se looginen päätelmä menee

arvoisa puhemies

kuoppa äsken lopuksi totesi tämän lausuman sisällöstä niin tämän esityksen jälkeen on oikeasti syytä seurata sitä tilannetta miten se kehittyy ja kuten lausumassakin sanotaan tarvittaessa antaa korjaava esitys eduskunnalle

arvoisa puhemies

tämä jatkaa hallituksen linjaa sen suhteen että veropohjaa rapautetaan minkä jaksetaan

voidaan kysyä myös ketä varten tämä pitkäaikaissäästämisen veroetu on laadittu kenellä on varaa laittaa syrjään jonkin verran vaikka eläkesäästämistä varten tulevaisuudessa

voi kysyä sitten että jos tämä ei sitä murenna niin mikä on sitten se seuraava askel tämä esitys kun on sellainen mitä asiantuntijat sanoivat suora lainaus keskuskauppakamarin asiantuntijalausunnosta

on jossain määrin epäselvää onko pitkäaikaissäästämisen edistämiseen perusteltua tarvetta lainkaan käyttää verotukea

asiantuntijat ovat tässä sanoneet että jos tyhjältä pöydältä lähdettäisiin tällaista verotukea ei todellakaan tulisi myöntää mutta sitten antavat periksi siinä että kun virhetielle on lähdetty niin jatketaan virhepolkua eteenpäin

tässä kohtaa on vielä se ongelmallista kun hallitus väittää että nämä veroeurot jotka nyt annetaan etuutena tullaan verottamaan myöhemmin

ongelma on lähinnä myös siinä että se verojärjestelmä jolla niitä nyt myönnetään etuutena ja myöhemmin verotetaan on kaksi eri järjestelmää

olisi mielenkiintoista ollut nähdä se että ed

kaltiokumpu teitä kuunnellessa ei voi olla päättelemättä ja kysymättä sitä että jos ja kun näette näin että kun lapsi itse ei voi pienenä päättää sitä onko yhteydessä biologisiin vanhempiinsa vai ei ja se on aikuisten ratkaisu niin tulisiko teidän mielestänne koko adoptio tehdä mahdottomaksi koska tämä mitä logiikkaa ja keskustelua äsken kävitte itsenne kanssa tuolla pöntössä koskee myös heteropareja koskee olemassa olevaa adoptiolainsäädäntöä

tämä vain tuo sen mahdollisuuden rekisteröityneissä parisuhteissa eläville mutta itse adoptiolakiin teidän pitäisi sitten tehdä muutos jos olette sitä mieltä mitä äsken pöntöstä sanoitte myönnän vastauspuheenvuorot edustajina heinonen pulliainen kaltiokumpu jälkeen mennään

edu

täällä ensimmäisessä käsittelyssä puhuttiin kiinteistöveron ongelmakohdista ja nimenomaan siitä miten hallitus oman veropolitiikkansa tuloksena sysää nyt kunnille sen kaikkein raskaimman vastuun ja päätöksenteon

kun veropohja on syöty eikä ole tullut riittävästi varoja ohjata valtionosuuksia kunnille sanotaan kunnille että teillä on mahdollisuus kerätä itse omaan pottiinne lisää verovaroja korottakaa kiinteistöveroa

toki kunnat voisivat tehdä tämän jo nykylain mukaan koska suurin osa kunnista ei ole käyttänyt sitä maksimaalista rajaa jonka nykyinen laki jo tarjoaa ja sitä suuremmalla syyllä täytyy ihmetellä tätä hallituksen esitystä

mutta kiinteistövero on aika ongelmallinen vero

se on kehittämiskelpoinen mutta niin kauan kuin ei huomioida käytännössä veronmaksukykyisyyttä ei ole huomioitu sosiaalisesti oikeudenmukaisesti sitä kenellä on varaa maksaa missäkin tilanteessa

kallis täällä totesi miten tämä esitys tulee kohtelemaan joitain rintamamiestaloja jälleen huomioimatta lainkaan onko niiden verojen maksajalla mahdollisuus irrottaa entistä suurempi osuus tähän maksuun

sosialidemokraatit ovat jättäneet tästä vastalauseen ja sitä suuremmalla syyllä kun lukee vastalauseemme perusteet tietää sen miksi esitämme sitä että tämä esitys tulee tässä kohtaa hylätä

mutta arvoisa puhemies sdp yritti tuossa ensimmäisessä käsittelyssä pykälävastalauseen kautta löytää sitä ratkaisua että matkailuautojen verotus pysyisi nykyisellä tasolla kunnes kehitettäisiin sellainen malli jossa todelliset päästöt huomioitaisiin ja myös matkailuautot tulisivat mukaan siihen päästöperusteiseen veroon

hallitus antaa ymmärtää tänä päivänä että se on hirmuisen ympäristöystävällinen mutta tosiaan edes matkailuautojen osalta ei ole halua löytää ja miettiä sitä mallia

siten jälleen eräs ihmisryhmä matkailuautojen käyttäjät ja omistajat jäävät tässä kohtaa hallituksen jalkoihin todella pahasti ja tulevat väärin kohdelluiksi

tulemme äänestämään vasemmistoliiton mukana siitä että hallitukselle annetaan eväitä etsiä ratkaisu tähän ja toivon mukaan hallitus ottaa vastaan nämä lausumat joita eduskunta täällä linjaa

arvoisa puhemies

on todellinen ongelma jos asia jää tällaiseksi ettei matkailuautoille edes yritetä löytää päästöperusteista veromallia vaikka näin uskotellaankin